eilen ilta sanomat kertoi että viitanen aikoo esittää nuoriso ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajaksi esko rantoa joka on pitkäaikainen demarivaikuttaja

koska nykyinen lainsäädäntö edistää aineellisesti virheellisiä tuomioita on perusteltua muuttaa konkurssituomiokäytäntöä siten että tuomion perusteena ovat tuomioistuimen toteamat oikeamääräiset konkurssisaatavat

helsingin kaupunginvaltuusto valitsi sosiaali ja terveysministeriksi siirtyneen laura rädyn viransijaiseksi kokoomuslaisen lasse männistön

ei tämmöistä kehitysapua emme me lähde tämmöiseen mukaan vaan me haluamme että siitä tulee tuloksia

aineellisesti virheellisten tuomioiden muuttamisesta oikeamääräiseksi ei ole selkeää säädöstä eikä se kuulu myöskään korkeimman oikeuden tehtäviin vaikka sille esitettäisiin dokumentit velkavastuun oikeasta määrästä

näennäisestä oikeusturvasta huolimatta velallisen asema on käytännössä niin huono että ongelma on korjattavissa vain velan oikean määrän toteamisen varmistavalla säädöksellä

minuun on ottanut yhteyttä esimerkiksi naapuri jolla on puusepänliike ja sirkkeli siinä yhteydessä niin hän sanoi että heinäkuussa pistetään pillit pussiin

lain täsmennyksellä vähennetään niiden ihmisten määrää jotka tuomitaan taloudelliseen vastuuseen perusteetta tai virheellisestä määrästä

elikkä nyt kun maaseutua on ajettu jo tähän asti alas niin tämä on lopullinen kuolinisku tälle porukalle joka on hyvin ammattitaitoista

esimerkiksi minä vaikka olen niin kuin sinne sirkkelin lavalle syntynyt jouduin koko ajan kouluttamaan itseäni koska siinä ammatissa tulee koko ajan niin paljon uutta

arvoisa puhemies

entä esimerkiksi ely keskukset tukes tekes finavia ja niin poispäin tai kuntien työpaikat

elikkä nämä ihmiset jotka siellä ovat työssä he kyllä osaavat hoitaa sen hommansa

yrittäjät joutuivat turvautumaan sosiaalitukeen menetettyään kaiken omaisuutensa lisäksi työpaikkansa ja tästä alkanut köyhyyden lisääntyminen on jatkunut tähän päivään saakka

oikealla velan määrällä konkurssituomiossa on vaikutusta konkurssin jälkeen perheelleen sosiaalitukea hakevien lukumäärään

ensimmäiseksi täytyy oikein onnitella ministeriä hyvin onnistuneesta sotsin reissusta ja kannustuksesta jääkiekkojoukkueelle siellä

mutta niin kuin täällä edustaja kiuru sanoi meillä on armeijassa kunto tippunut hälyttävästi

lainmuutoksella tuomioistuimen päätöksellä alkava konkurssi perustuisi oikeamääräiseen saamistodisteeseen ja dokumentoituun konkurssivelkojan saatavaan

tuomion perusteena oleva velkamäärä siirtyisi oi keamääräisenä ulosottoperintään ja muihin mahdollisiin samassa asiassa nostettaviin kanteisiin esimerkiksi takaajaa vastaan

konkurssituomiolla joka perustuu konkurssivelkojen oikeaan määrään on välitön kansantaloudellisesti myönteinen vaikutus

arvoisa rouva puhemies

kun me olimme koulussa oltiin marjassa perunat kerättiin itse sieltä pelloilta räksän pesilläkin muuten käytiin ja puihin kiivettiin ja näin

ja ei kansalaisten oikeustaju tämmöistä voi mitenkään hyväksyä että tehdään tämmöisiä rikoksia mitä nyt on ja niistä pääsee ehdollisella

mutta jos niin kuin vahasalo sanoi tuossa että sieltä häkkisängystä kannetaan tietokoneen viereen koko ajan paijataan kyllä se on se kunto silloin mennyttä jo sitä ei saada takaisin

elikkä onko ministeri tämmöistä asiaa milloinkaan miettinyt syvässä mielessä

ehdollinen ei ole mitään

arvoisa puhemies

kannatan ehdottomasti tämän ydinvoimalan rakentamista

keskustelu päättyi

mutta kun täällä on tätä venäjän peikkoa nyt maalattu seinille että sieltä tuodaan energiaa ja tällä lailla niin siinä on yksi juttu vielä

meillä metsähakevoimalat saavat sähkön tuotantotukea nykyisten lakien perusteella ja ne käyttävät venäläistä haketta ja samalla me tuemme sitä venäjältä tuotavaa haketta kansallisilla rahoilla

arvoisa puhemies

kun näitä puheita kuuntelee ammattipoliitikkojen suusta niin kyllä hienoilla sanoilla varmasti nämä puhuvat vaikka puhelinpylvään polvilleen tuohon ja me kumarramme sitä

se on niin kuin itä lännessä

tuula väätäinen esitti tämmöisen esityksen että syyriaan menevät taistelijat joistakin puhutaan terroristeina ja mitä nämä nyt ovat ja mitä nyt uutisissa on luettu otetaan suomeen takaisin kuntoutumaan kauniaisiin sisäisten ja ulkoisten vammojen takia

minulla ei ole naisia ja lapsia vastaan mitään mutta jos me rupeamme hoitamaan tällä lapsinimikkeellä niin se tuo mukanaan tämän ongelman mikä on koko maapallon laajuinen ja se on meidän sylissä kohta

arvoisa rouva puhemies

sen jälkeen kun ensimmäisen kerran täällä keskustelimme tästä kansalaisaloitteesta sain paljon kiitosta puheestani jossa puolustin kätilöiden ja lääkäreiden oikeutta kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin

arvoisa puhemies

tuossa keskustelussa useat aloitetta vastustavat edustajat vetosivat täällä siihen että mikäli tästä aloitteesta tulee laki on se pandoran lippaan avaamista

itse en ole metsämies mutta läheltä seuranneena syrjäkylällä kun asun näen sen mitä tämmöinen terve metsästysharrastus tekee

tämähän suurenee tuolla paketilla sen verran kuin te esitätte

täällä monet edustajat puhuivat miten pian sitten olisivat useat eri tahot vaatimassa oikeutta olla osallistumatta monenlaisiin työtehtäviin vakaumuksiinsa vedoten

siellä on meillä semmoinen vanha eräporukka ollut permosen erä nimeltään ja siellä on vanhaa porukkaa ollut

nyt niin kuin täällä on ollut puhetta metsästysväki vanhenee mutta meillä onneksi on sillä tavalla että siellä on nuoria suurin osa tästä porukasta

arvoisa puhemies

ei se ole niin kuin näillä vanhemmilla metsästäjillä että pitää mönkijällä mennä sinne metsään ja samalla saastuttaa sitä metsää he pääsevät kävelemään sinne ja sieltä he hakevat mitä tarvitsevat

se on iso asia heille jotka ajattelevat ettei ihmiselämän kohtalosta päättäminen kuulu ihmiselle vaan jollekin meitä suuremmalle voimalle

elikkä se on paljon parempi kun nämä nuoret ohjataan maaseudulla tuonne metsästyksen pariin eikä katujen kulmille joutavia tekemään

miksi sitten hakeudutte alalle vaikka on tiedetty etukäteen raskaudenkeskeytyksen kuuluvan työnkuvaan

nykyään noita mahdollisuuksia liikkua kyllä on aika paljon vaikka rahasta varmaan on tässäkin kysymys mutta kertoisin omasta nuoruudesta semmoisen asian että meillä ei ollut minkäänlaisia oikeastaan muuta kuin koulussa missä oli jalkapalloa ja sellaista

siellä nämä nuoret oppivat kaikkea käyttämään sitä puukkoakin mitä mekin opimme käyttämään ja heistä tulee terveitä kansalaisia

ihmiselämän laatua parantavaa ja ylläpitävää

arvoisa puhemies

nykyään sairaaloissa yhdistetään osastoja

esimerkiksi keski suomen keskussairaalassa on ainakin lähimenneisyydessä viikonloppuisin ja loma aikoina eli niin sanottuina sulkuaikoina yhdistetty eri osastoja

nyt on kutsunnoissa suuri hylkäysprosentti sen takia kun ollaan ylipainoisia

tuskin

samoin ovat suunnitelmat voineet muuttua alati muuttuvan säästöjä hakevan yhteiskunnan ja sairaalayksiköiden myötä myös alan ammattilaisilla

mutta tähän aikaan se vastuu on nyt siirtynyt paljon tuonne koululaitokseen ja siellä siitä varmaan tulee kustannuskysymys

siksi olen huolissani nimenomaan noista lapsista ja nuorista joilla ei ole varaa harrastaa liikuntaa

koko tämä keskustelua vaativa tilanne pystyttäisiin nyky suomessa suhteellisen helposti välttämään ehkäisyllä

aikuisille kuulee sanottavan että kävely on ilmaista mene lenkille mutta lapsille ja nuorille on vaikea sanoa näin koska he kaiketi pitävät kävelyä tylsänä

lääkärit kätilöt ja terveydenhoitajat ovat sen alan ammattilaisia ja seksuaalivalistustyötä he varmasti tekevät mielellään

harrastamisen hinta on kerta kaikkiaan karannut käsistä ja tämä on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa

hallitus tukee kotimaista puuenergiaa turvetta ja parantaa niiden kilpailukykyä kivihiileen nähden tämä oli stubbin lupaus

monien suosittujen harrastusten hinnat ovat karanneet käsistä osa niin kalliiksi että se rajaa merkittävän osan perheistä harrastuksen ulkopuolelle